lisäksi haluan ottaa tässä yhteydessä esille poliittiset virkanimitykset joihin meillä ei ole enää varaa ei niihin olisi ollut koskaan aikaisemminkaan varaa

tuohon äskeiseen puheenvuoroon toteaisin että onko kyseinen edustaja päässyt näiden lehtien kirjanpitoja tarkastamaan että tietää mistä puhuu

harmaan talouden kitkemisen lisäksi suomalaisten yritysten halukkuuteen investoida ja kehittää toimintaansa kotimaassa täytyy panostaa

eri asia on sitten kun menee viisi vuotta menee kymmenen vuotta ja kun tosipaikan edessä alamme pohtia mahdollisesti eroa eusta silloin voi olla aivan toisenlainen ääni kellossa niillä puolueilla jotka valtaa pitävät

elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt tutkimuksen siitä mitä kieliä suomessa olisi hyvä osata

kertomus on vähän toistoa edellisistä vaaleista kun niitä on tutkittu tarkastusvirastossa ja tehty kertomukset niiden pohjalta

julkisella sektorilla ja erityisesti kuntatasolla tuottavuutta voitaisiin lisätä merkittävästi luopumalla poliittisista virkanimityksistä

poliittiset virkanimitykset johtavat kakkosluokan tulokseen ja ovat erittäin epäoikeudenmukaisia kaikkia kansalaisia kohtaan

meillä olisi hyvä osata saksaa ranskaa espanjaa portugalia kiinaa ja jopa venäjääkin olisi hyödyllistä osata suomessa

julkinen talous ja ennen kaikkea suuri työttömien joukko ovat ensimmäisenä hyötymässä silloin kun työllistymistä voidaan tukea kannustamalla yrityksiä investointeihin

kaikissa julkisissa viroissa pitäisi aina paras hakija valita tehtävään

on kaikenlaisia tällaisia gallupeja joita tehdään tarkoitushakuisesti jolloin aivan selkeästi nähdään kenen kampanjaa halutaan edistää ja kenen kampanjaa halutaan hankaloittaa

nämä ovat erikoisia kieliä ja näiden kielten osaaminen on rapautunut sen takia että niitä ei tarjota riittävästi koska myös tämä niin sanottu pakkoruotsi vie kunnissa hirveän paljon resursseja

sillä tavalla me saamme varmasti hyviä tuloksia me saamme tuottavuutta ja tehokkuutta lisää joten poliittisista virkanimityksistä täytyisi vihdoinkin päästä kokonaan irti suomenmaassa

arvoisa puhemies

lopuksi kannatan edustaja arhinmäen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuotoa

emme ymmärrä valtion tuottavuusohjelmaa jossa sanaa tuottavuus käytetään harhaanjohtavasti

tämä on johtanut monilla valtionhallinnon sektoreilla kohtuuttomiin tilanteisiin niin henkilöstön kuin toiminnankin osalta esimerkiksi tullissa poliisissa rajavartiostossa syyttäjälaitoksessa ja oikeusistui missa

se lisäisi myös motivaatiota opiskelijoiden keskuudessa

tämä on valvonnan ja sen tulosten tulkinnan kannalta olennainen rajoitus

perussuomalaiset suhtautuvat kielteisesti siihen että ulkoistamisesta ja yhtiöittämisestä on valtionhallinnossa tullut keino toteuttaa tuottavuusohjelmaa

on erittäin huolestuttavaa että meidän kokoomuslainen kuntaministerimme ei osaa asianmukaisesti vastata opposition esittämiin kysymyksiin vaikka kysymykset hänelle on kirjallisesti toimitettu jo viime viikolla

joissain tilanteissa palvelujen tilaaminen ulkopuolelta on tullut veronmaksajille jopa kalliimmaksi kuin jos ne olisi säilytetty valtionhallinnolla

tämä on selkeä ongelma lainsäädännössä eli valtiontalouden tarkastusviraston kädet ja toimintamahdollisuudet ovat hyvin hyvin suppeat

tätä vasten kysyisin onko ministeri tutustunut valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tämänvuotiseen vuosikirjaan kuntauudistuksesta

arvoisa puhemies

tähän täytyy saada kyllä mahdollisimman nopeasti muutosta siten että tarkastus voi myös johtaa joihinkin toimenpiteisiin jos huomataan että selkeästi nämä ilmoitukset eivät pidä paikkaansa verrattuna vaikka ehdokkaiden lehti ilmoitukseen

näillä menokehyksillä ei harmaan talouden ongelmaa juuri lievennetä eikä sisäistä turvallisuutta ja rikollisuuden ennalta ehkäisemistä edistetä

näiden asiantuntija artikkeleiden perusteella ei voida sanoa että kuntauudistus olisi ratkaisu julkisen talouden haasteisiin

ei ole mitään näyttöä siitä että jos kaksi köyhää kuntaa yhdistetään siitä saataisiin jotakin lisäarvoa joten kysyisin arvoisalta ministeriltä onko hänellä yhtään esimerkkiä siitä että suomenmaassa olisi onnistunut tämmöinen kuntaliitos jossa olisi saavutettu joitakin hyötyjä enemmän kuin haittoja

tähän suureen epäoikeudenmukaisuuteen perussuomalaisten eduskuntaryhmä on halunnut puuttua täällä suuressa salissa useita kertoja silloin kun se vielä sallittiin budjettikäsittelyn yhteydessä kun vastustimme näitä ison britannian tukiaisia

osallistuin edellisellä kaudella vaali ja puoluerahoitustoimikunnan työskentelyyn jota työtä varmaan puolitoista vuotta teimme ja pidimme kymmeniä kokouksia ja jätin jo silloin tähän työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen jossa kiinnitin huomiota siihen että kuntavaaleissa tämä ilmoitusvelvollisten määrä tulee olemaan aivan valtava

kun puhutaan talousrikoksista ja rikoshyödyn takaisin saamisesta tulisi koko ketjun poliisista aina verottajaan tulliin ulosottoon ja syyttäjän kautta oikeusistuimiin olla iskukykyisessä kunnossa

suomen edustajat ovat vapaaehtoisesti lupautuneet maksamaan jäsenmaksuja myös neljän muun maan puolesta

tällä hetkellä ongelmana on etteivät viranomaiset riittävässä määrin kykene puuttumaan reaaliaikaisesti vakaviinkaan talousrikoksiin

arvoisa puhemies

sitten kun tiedämme että kuntavaaleissa on monilla ehdokkailla hyvin pieniä kampanjoita eikä kustannuksia juuri lainkaan on paljon ehdokkaita joiden kustannukset ovat tasan nolla euroa niin jotenkin tuntui kohtuuttomalta että kuntavaalien tarkastukseen käytetään sitten valtiontalouden tarkastusviraston resursseja

kehykset ovat tylyt veteraaneja ja kotirintamanaisia kohtaan

jokaisella sotiemme veteraanilla on vuosittain oikeus kuntoutukseen mutta tämä oikeus ei toteudu määrärahojen alituisen alibudjetoinnin takia

kysyn ministeriltä

moni kunta on jo nyt käyttänyt kaikki tälle vuodelle budjetoidut varat

kaikki muistavat varmasti esimerkiksi tapaus tarja cronbergin viime vaaleista

nykyinen käytäntö jossa suuressa vaalipiirissä annettu ääni voi olla arvokkaampi kuin pienessä annettu on omiaan heikentämään kansalaisten äänestyshalukkuutta ja luottamusta koko tähän meidän demokraattiseen järjestelmään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

viimeisten vuosien aikana täällä eduskunnassa on useita kertoja keskusteltu kerjäämisestä ja sen kieltoa on esitetty monia kertoja näissä lakialoitteissa

vaali ja puoluerahoitustoimikunnassa valmistellaan puoluerahoituksen valvontatehtävää jota on kaavailtu valtiontalouden tarkastusvirastolle

kun kuntien talous on tiukoilla eriarvoisuus korostuu

tämä jos mikä on ongelma ja uskon että vaalilain uudistaminen omalta osaltaan lisää kansalaisten äänestysaktiivisuutta

se tarkoittaa sitä että asia kiinnostaa useita kansanedustajia ja niihin ongelmiin halutaan puuttua lainsäädännön avulla

se tulisi tarkastusvirastolle uutena tehtävänä lailla säädetyn ehdokkaiden vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden laillisuusvalvonnan ja ilmoitusten julkaisupalvelun järjestämisen lisäksi

rahaa kuitenkin on riittänyt jo siitä saakka kun suomi liittyi euroopan unioniin täysin käsittämättömään eu jäsenmaksuhelpotukseen isolle britannialle

kerjäläiset eivät kuulu suomalaiseen katukuvaan

sen lisäksi on ollut paljon semmoisia ehdokkaita jotka ovat laiminlyöneet velvollisuuksia joita on pitänyt huomauttaa siitä ja on pitänyt jopa uhkasakkoa käyttää tehosteena jotta näiltä viimeisiltä mattimyöhäisiltä on saatu ne tietyt rutiinitiedot kerättyä joita lain mukaan heidän pitää valtiontalouden tarkastusvirastolle esittää

me suomalaiset maksamme veroja siksi että meidän sosiaaliturvan kautta autetaan köyhiä jotta kenenkään ei tarvitse tuolla kadunvarsilla seistä tai olla kyykyssä ja kerjätä rahaa ammattimaisesti ei itselleen vaan pääasiallisesti näille ammattirikollisille jotka organisoivat kerjäämistoimintaa

mikäli puoluetuen ja puolueiden ulkopuolisen rahoituksen valvonta tulee valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi on huolehdittava siitä että tarkastusvirastolle osoitetaan riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen

rehevöityminen vieraslajit ja ympäristömyrkyt vahingoittavat meren ekosysteemiä ja pahimmillaan lajeja kuolee kokonaan sukupuuttoon

tällä hetkellä tarkastusvirastolla ei ole käytettävissään puoluerahoituksen valvontatehtävään tarvittavia henkilöstövoimavaroja eikä ostopalveluiden edellyttämiä talousarviomäärärahoja

suomihan ei ole sitoutunut tällaiseen tavoitteeseen

arvoisa puhemies

kysymys on ykn puitteissa asetetusta poliittisesta tavoitteesta jota tietysti jotkut haluavat viedä eteenpäin

suurikokoisten moottoriveneiden ja vesiskoottereiden melu ja pakokaasut häiritsevät myös rannalla asuvien ja vapaa aikaa viettävien ihmisten elämää suuresti

arvoisa puhemies

kaikki tietävät mitä alkoholin mielikuvamainonta on saanut aikaiseksi erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa

arvoisa herra puhemies

sitä tuskin kukaan haluaa kriminalisoida jos joltakin on vaikka rahapussi tai rahat hukkuneet ettei sitä saisi satunnaisesti pyytää ohikulkijalta saako muutaman euron junalippuun rahaa

arvoisa puhemies

siksi toivonkin hallituksen kiinnittävän huomiota siihen että valtiontalouden tarkastusvirastolle turvataan riittävät resurssit myös kaikkien uusien tehtävien suorittamista varten

tähän kehitysapuun liittyy laajoja ja hankalia ongelmia ottaen huomioon että suomikin maksaa kehitysapuja noin miljardi euroa vuodessa ja siitä summasta hyvin suuri osa uppoa tehottomaan hallintoon

turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten räjähdysmäinen kasvu kansainvälisten rikollisjärjestöjen harjoittama ihmissalakuljetus turvapaikkahakemusten pitkät käsittelyajat ja hakijoille annetut kohtuuttomat taloudelliset etuudet kertovat hallituksen leväperäisestä linjasta karua kieltään

kysynkin ministeri vehviläiseltä

onko hallituksella aikeita luonnonrauhan kunnioittamisen nimissä rajoittaa kovaäänisten ja runsaspäästöisten moottoriveneiden ja vesiskoottereiden käyttöä nykyistä tiukemmin

mutta ongelma on ennen kaikkea kerjäämiseen liittyvät lieveilmiöt kuten varkaudet esimerkiksi on paljon vanhuksia ryöstetty

lisäksi eduskunnassa on kuultu lukuisia alan asiantuntijoita on saatu lausuntoja joiden mukaan alkoholin mielikuvamainonta on erityisen haitallista lapsille ja nuorille kohdistettuna

on syytä vielä painottaa sitä että perussuomalaiset esittävät uutta mallia kehitysyhteistyön rahoittamiseen ja siinä on yhtenä elementtinä myös se että henkilö joka osallistuu tähän rahoitukseen saa verotuksessa myös tehdä vastaavanlaisen vähennyksen mikä omalta osaltaan tietenkin on porkkana sille lahjoittamiselle

lait pitää säätää huolella ja niiden rikkomisesta tulee seurata sanktioita

arvoisa puhemies

rehevöitymisen ohella itämeren ongelmana ovat ympäristömyrkyt

lisäksi niitä määrärahoja annetaan maihin joissa on diktaattoreita jotka eivät kunnioita demokratian pelisääntöjä tuetaan ja pönkitetään diktaattoreitten hirmuvaltaa sen ylläpitoa

heiltä on keskellä päivää revitty kaulaketjuja ja viety rahaa ja nimenomaan tietyt tahot ovat tätä rikollisuutta harrastaneet ja herättäneet paljon pelkoa vanhusten keskuudessa niin että ennen kaikkea vanhoja ihmisiä tulisi kaikenlaiselta rikolliselta toiminnalta suojata

vain tällä tavalla voidaan yhteiskuntaa viedä

valiokunnan mietinnössä todetaan että kokonaisuudessaan tiedot vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöistä esiintymisestä ja vaikutuksista itämeressä ovat edelleen puutteellisia

tämä on myös oikein sanoisinpa jopa antelias kädenojennus työ ja perhe elämän yhteensovittamiselle

olemmekin tyytyväisiä aikaansaamastamme suunnanmuutoksesta maahanmuuttokeskustelussa mutta missä viipyvät hallituksen teot

kun mietitään eduskuntavaaleja ja sitten europarlamenttivaaleja niin erityisesti europarlamenttivaaleissa on se ongelma että vain europarlamenttiin valitut ja varasijalle valitut ovat ilmoitusvelvollisia vaalirahoituksesta

sitten on kansainvälistä korruptiota johon myös näitä kehitysapurahoja uppoaa

nuorten ja etenkin naisten kohdalla työn ja perhe elämän yhteensovittamisen ongelmat voivat monesti asettua esteeksi sille että yrittäjäksi ei ryhdytä

myös itse olen osallistunut muutamiin sellaisiin tilaisuuksiin joissa olen päässyt katsomaan näitä paikkoja näitä erilaisia kehitysapurahoituksen kohteita

ihmiseen kulkeutuessaan myrkyt aiheuttavat monia terveydellisiä haittoja

esimerkiksi itämeren rasvaisten kalojen sisältämän dioksiinin ja pcb yhdisteiden on ihmisillä todettu kasvattavan syöpäriskiä minkä lisäksi niiden epäillään vaikuttavan hermostoon ja hormonitoimintaan

siitä on lukuisia tutkimuksia tehty että kehitysapumäärärahoja ei käytetä niin tehokkaasti kuin pitäisi

arvoisa puhemies

sillä että kiellettäisiin kerjääminen saataisiin kitkettyä tätä ikävää rikollisuutta

tämä tuen laajentaminen myös yrittäjiin parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa yhdenmukaistamalla yrittäjäasemassa olevien pienten lasten vanhempien oikeudet jotka näin voidaan rinnastaa jopa palkansaajavanhempien oikeuksiin

perussuomalaiset kaipaavat hallitukselta nopeita ohjaavia toimenpiteitä ettei tilanne riistäydy enempää viranomaisten käsistä

olenkin sitä mieltä että mihinkä tahansa laitokseen sairaalaan jätteittenkäsittelylaitokseen mihin hyvänsä käydään tutustumassa niin suomalaisen delegaation mukana pitäisi aina olla alan asiantuntija joka pystyisi arvioimaan onko tämä toiminta silmänlumetta vai onko se oikeata todellista toimintaa jota siellä harjoitetaan koska monesti kansanedustajilta ja valiokuntaneuvoksilta ja niin edespäin puuttuu se ammattitaito jolla pystytään arvioimaan onko se todellista toimintaa

olen täysin vakuuttunut siitä että jos pystyttäisiin valvomaan sitä minnekä nämä rahat todellisuudessa ajautuvat niin silloin pystyttäisiin kyllä saamaan vaikuttavuutta enemmän aikaiseksi

on hienoa että lainmuutos on tulossa ja vielä tämän vuoden aikana ja että nykytilannetta toivon mukaan parantavat normit olisivat voimassa jo ensi vuodenvaihteessa

eikö nyt viimeistään olisi järkevää lisätä turvapaikkakäsittelijöiden määrää huomattavasti jolloin hakemusten käsittelyajat lyhenisivät ja kielteisen päätöksen saaneet pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti poistamaan maasta

eli pikaisia toimenpiteitä todella odotetaan hallitukselta sillä tuskin kukaan meistä haluaa jättää tuleville sukupolville sellaista merta josta saa vain syömäkelvotonta kalaa

toivottavasti tämä eu direktiivi tuo tullessaan enemmän hyötyjä kuin haittoja kun yleensä ne tuovat tulleessaan haittoja paljon

se olisi suoraa säästöä valtion kassaan

tähänkin kysymykseen kuitenkin liittyy joitakin epäkohtia ja pohdittavia asioita

vaikka heistä useilla on merkittäviä luottamustehtäviä kuntatasolla valtuuston puheenjohtajan tehtäviä kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviä merkittäviä lautakuntien puheenjohtajien tehtäviä niin silti heidän ei tarvitse tehdä kun eivät tule valituksi europarlamenttiin tai varalle todella minkäänlaisia ilmoituksia vaikka olisivat saaneet yritysrahoitusta kymmeniätuhansia euroja

perussuomalaiset ovat pitkälti samaa mieltä björn wahlroosin kanssa siitä että suomen kehitysapu nykymuodossaan pitää ajaa alas

siinä on otettu jälleen kerran esille kansalaisten kannalta erittäin tärkeitä asioita ja kun ne on kirjattu tänne niin toivomme tietenkin että näihin epäkohtiin puututaan mahdollisimman tehokkaasti kaikissa suomen kunnissa jotta nämä samat asiat eivät toistuisi

ministeri virkkunen on todennut julkisuudessa että me saavutamme miljardiluokan säästöjä sillä että väkeä vähennetään kunnista jos joka kymmenennen eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta väkeä

suomen valtion afrikan maille antama kehitysapu on edistänyt korruptiota vahvistanut riippuvuutta teollisuusmaista ja kärjistänyt köyhyysongelmaa

pohdittavaa on myös siinä miten kunnat pystyvät vastaamaan tähän haasteeseen

on hyvä että meillä on nämä viimeiset oljenkorret joihin yksittäiset kansalaiset voivat turvautua silloin kun hätä on suuri

kuitenkin kun ajatellaan että meillä kunnissa väestö koko ajan vanhenee ja he tarvitsevat enemmän palveluja niin kysyisin arvoisalta ministeriltä miten tämä yhtälö oikein toimii että voitaisiin saada tällaisia miljardiluokan säästöjä

tämä on keskeinen ongelma ja sama liittyy myös eduskuntavaaleihin joissa vain varsinaiset kansanedustajat ja varaedustajat tekevät vaalirahoitusilmoituksen

arvoisa puhemies

suuri joukko ehdokkaita joilla on merkittäviä kunnallisia luottamustehtäviä jotka saavat merkittäviä summia ulkopuolista rahoitusta on jätetty kokonaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä asuu kymmeniätuhansia vanhusasiakkaita

ruuan hinnan nousu on arkipäivää myös meillä suomessa

jos haluamme turvata hyvinvointivaltion rakenteet meidän on huolehdittava ensisijaisesti omista köyhistämme ja vaikeassa elämäntilanteessa olevista kansalaisistamme

jatkuvasti tulee ilmi ravinnon hygienian vaippojen vaihdon kuntoutuksen ja ulkoilun puutteita sekä riittämättömän henkilökunnan korvaamista liiallisella lääkityksellä

toivon kun tätä tarkastusviraston kertomusta käsitellään tarkastusvaliokunnassa että kiinnitetään erityistä huomiota siihen että ilmoitusvelvollisuutta laajennettaisiin erityisesti eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa koskettamaan kaikkia niitä ehdokkaita joilla on ollut merkittävät kampanjat ja merkittävät kampanjakustannukset ja jotka ovat saaneet myös yksityisiltä yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä lahjoituksia vaalirahoitukseen

aterioiden terveellisyydestä ja monipuolisuudesta joudutaan monessa kotitaloudessa tinkimään ja leipäjonoihin turvautuvat yhä useammat

arvoisa puhemies

vanhemmat saattavat suostua sijoitukseen koska se markkinoidaan perheelle apuna lapsen ongelmiin

näin ei hyvinvointivaltiossa saisi olla

olen itse ollut pitkään kuntapolitiikassa mukana ja olen melko huolestunut tästä viimeisten vuosien kehityksestä johon on ajauduttu lähinnä kuntatalouden heikon tilanteen takia